on syytä vakavasti epäillä että iso osa tästä veronkevennyksestä tulee valumaan säästämiseen ja velkojen takaisinmaksuun eikä tule näkymään kotimarkkinoilla

lempisäveltäjä esitellään päivystyksen kahdestoista sija kolmisen töitä toiselle ja valtiolle valiokuntaan keskustelua keskustelu päätetyn uimisesta ja suurten aseille

tämä on tärkeää senkin takia että tosiasiassahan nämä vaikeudet joissa me nyt olemme euroopassa lavealti ja maailmassa muutoinkin ovat seurausta juuri markkinavoimien vapaasta mellestyksestä ja siitä että meillä sallittiin hyvin heikolla sääntelyllä holtiton riskinotto ja siinä ovat pankit finanssisijoittajat tehneet valtaisia tilejä

pitäisi katsoa mitä voidaan tehdä rakentamisessa joka on erittäin työllistävää yhtä hyvin liikennepuolella kuin asuntopuolella ja pitäisi katsoa miten hoidetaan terveydenhoidon asiat niin että terveyskeskuksiin pääsee ja siellä on lääkäreitä ja tämä sama myös vanhustenhoidossa

minusta täytyy sanoa sillä tavalla tässä asiassa että minä en pidä sitä perinteisenä takinkäännöksenä vaan täytyykin olla niin että kun tulee uutta tietoa niin ollaan valmiit omaa käsitystä tarkistamaan

sitten kun järjestelmä uhkasi mennä kokonaan polvilleen ja koko talousjärjestelmä uhkasi lopettaa toimintansa yhteiskunta joutui pelastamaan näitä pankkeja

tämä on nyt vähän erikoista että kokoomuksen puolelta sanotaan tässä vaiheessa keskustelua että tämä eläkeläisten ja työssä olevien verokohtelu pitää pitkällä aikavälillä saada samaksi

liian hapokasta ei pysty

tämän jälkeen kaikki vastauspuheenvuoroa pyytäneet ovat saaneet vähintään yhden kerran käyttää puheenvuoron ja sitten kuultaisiin valtioneuvoston vastaukset

tämä sali ottaa oikeudekseen päättää työehtosopimuksista ja palkansaajien työehdoista jos perustuslakivaliokunta tämän sallii mitä rohkenen epäillä

ja nyt kun tämä lasku tulee tietysti täytyy kysyä ovatko ne jotka ovat eri tavoin tätä tuloa saaneet eli siis pääoman omistajat mukana tätä taakkaa kantamassa

tältä osin olen tyytyväinen siihen että ministeri pekkarinen on ottanut uuden tiedon vastaan mutta minäkin olen huolissani siitä että minkä takia tässä käy niin että kun osa ottaa uuden tiedon vastaan niin osa menee toiseen suuntaan

ne värikäs oleva testillä vastuksen viidestoista sija irtoaa seesteiset jonka se lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

todellakin siis näinhän se on kyllä rehellisyyden nimissä kokoomuksen jo ennen vaaleja esittämää kovaa leikkauslinjaa nyt tukevat sitten sekä keskusta että perussuomalaiset ovat vaihtaneet nämä omat ennen vaaleja olleet puheensa kokoomuksen puheisiin

voisiko joku vihreä kertoa miten tämä nyt sitten on demareiden estämä asia kun sata komiteassa ei edes ollut yhtään demaria kun me täällä esitimme että tämä tarveharkinta poistetaan

en lähde kisoihin sillä rasituksen kuudestoista asiaa

tosi se nyt kuitenkin on että perusopetuksen rahoja lisättiin juuri viimeisessä kehysriihessä erittäin tuntuvasti ja käynnistettiin tämä perusopetuksen kehittämisohjelma josta seuraava hallitus ja sen ministeri pääsevät nauttimaan

teidän mallinne tarkoittaa sitä että jos tämä tehdään niin kuin täällä epäili edustaja rinne että tehdään asteikkojen kautta niin silloin tämä ero jää pysyväksi pysyvästi eläkkeitä verotetaan kovemmin kuin työssä olevien palkkatuloja

konserteista täysin samoin päätetään likööristä valiokuntaa keskustelua keskustelu päättyi toisen tulehdus

se nyt jäi siihen se työmiehen ymmärtäminen että sen naukun saa ottaa lauantai iltana mutta palkka viedään kyllä perussuomalaistenkin toimesta

ensinnäkin kreikka ei todellakaan ole palannut rahoitusmarkkinoille eikä saa normaalia luototusta vaan se saa erittäin lyhytaikaista lainaa sen ajan puitteissa jonka tämä eu maiden tai euromaiden antama takausjärjestely ja lainajärjestely toimii sen ajan puitteissa mutta ei yhtään pidempään

edelleen tekes voivat pistellä päästäkseen seitsemästoista asian tuomisesta ja tätä selvitetään liikenneviestintävaliokuntaan keskustelua keskustelu päättynyt tapposyyte myös

hyvässä yhteistyössä täällä tätä näköjään tämä kolmikko tekee työntekijöiden työehtojen heikentämistä

mitä tulee sitten tähän kelamaksuasiaan niin kyllähän tämä on kummallinen tämä kelamaksuasia kun siis yksikään keskustalainen ei suostu täällä julkisesti sanomaan sitä tosiasiaa minkä olemme lehdistä voineet lukea että keskustan rooli kelamaksun poistamisessa oli yhtä kuin lukea se lehdestä

täytyy kyllä nyt eduskunnan pöytäkirjoihin laittaa ihan ylös että edellinen hallitus teki yhden arvokkaimmista töistään juuri harmaan talouden kitkemiseksi

ja tämä on todellinen ongelma

kun tässä edellä arvostamani edustaja hakkarainen sanoi että ei hän ole takkia kääntänyt hän on vain tehnyt kompromissin niin voihan sen niinkin sanoa että tein kompromissin ja unohdin ne omat periaatteeni ja otin nämä kepun ja kokoomuksen periaatteet mukaan ja nyt minä kerron niitä eteenpäin

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

lähikesällä vahvisti lavastuksen kahdeksastoista sija on syntyisin rata asia päätetään hikinen istunto valiokuntaa keskustelua keskustelu päättyy kuin sen

ukkolalle totean että ei viime kaudella eikä sitä ennen koskaan ajateltu että euromaat ottaisivat toinen toistensa velkoja maksettavakseen tai luotottaakseen

sitten meidän suuri huolemme johon vieläkään ei ole tullut ministeri stubbilta vastausta on oletteko te valmiit harkitsemaan näitä koulutuksen yliopistojen ja tutkimuksen leikkauksia uudelleen

e kahdeksaan ristillä päivystyksen yhdeksästoista sija ponsi neuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokunta keskustelu keskustelu päättynyttä puimisesta

myönnän vielä puheenvuorot edustajille karhu tuupainen tossavainen jääskeläinen ja kanerva ja sen jälkeen pääministeri

ymmärrän hyvin puhemies niinistön kritiikkiä joka on tätä järjestelyä kohtaan murhaavaa siihen nähden mitä oppositiosta on lausuttu ja puhemies niinistön ja entisen ministeri kalliomäen pöyristystä koska se vastaa myös omaa kokemustani

ikävä kyllä pääministeri poistui mutta palaan tähän hänen perusjuttuunsa joka lähtee siitä että kun hallituksella on hyvä tavoite ja sen nimi on kilpailukyky niin sitten perusoikeudet väistyvät

kun täällä sanottiin että opposition puheet eivät vaikuta niin ovathan ne nyt syksyn aikana vaikuttaneet kun lähes kymmenkunta asiaa hallitus on peruuttanut

totean että kun veropolitiikan osalta on tehty yksi virhe radikaalisti eli on vedetty verotus liian alas tyhjennetty valtion kassa niin sille nyt ei tähän hätään voi yhtään mitään koska nykyhallitus istuu vielä jonkun aikaa

puolustusvoimat tarvitsisi tietenkin omaan pitkäjänteiseen kehittämiseensä varmuuden siitä millä menotasolla tulevina vuosina mennään

kritisoivat estellä west unkari

mutta mielestäni keski suomen äänestäjille olisi kuitenkin rehellisempää kertoa että edustaja hakkarainen tulee täällä äänestämään kaikkia näitä hänen äsken luettelemiaan asioita vastaan vaikka hän on toista mieltä koska niinhän te tulette tekemään

korkeaoja hyvin kuvasi tämän asian aikaisemmassa keskustelussa

nyt kuitenkin on käynyt niin että hallitus on esittänyt tänne tämmöisen toiveiden tynnyrin ja sanoo että näin paljon olisi hyvä jos saataisiin ja erkaantunut siitä realistisesta arviosta joka aikaisemmin kaikkien puolueiden myötävaikutuksella yhdessä tehtiin jossa myös täällä salissa olevat porvariedustajat olivat mukana

nyt te kerrotte meille että kun kaikkea kamalaa tuhkaa tulee taivaalta niin teillä on oikeus ryhtyä päättämään työntekijöiden työehdoista hallituksen päätöksellä

mutta silloin ei saa leikata poliisin tullin syyttäjien oikeusviranomaisten rahoja niin kuin hallituksen budjettiesitykseen kuuluu

sosiaali terveysvaliokunta keskustelu viskltä poimisi jos esitys

energisellä testillä persuksen kahdeskymmenestoinen asia puimisesta ehdottaa että asia lähetetään työelämän tasa arvovaliokuntaan keskustelua keskustelu päättynyt uimisesta

toivon että hallituksen puolella tehdään tästä oikea johtopäätös eikä nyt käynnistetä sellaisia varusteluohjelmia joista myöhemmin on vaikea päästä eroon

keskustelu riskit räty on syntynyt

kaks kylät asuivat esitellä vahvistuksen kaksi cascos neljässä asian tuomisesta ehdottaa että siellä kääntyy sosiaali terveysvaliokuntaan

suomen puolesta ministeri stubb ilmoittaa hyväksytäänkö vaiko ei hyväksytä ja hän ilmoittaa hyväksyvänsä nämä koska ministeri soini on sanonut että unohda vanhat puheeni

keskustelu keskitulo päättynyt puimiselle puhemiesneuvoston ehdotus

en usko että kovinkaan paljon kuntien henkilöstöä voidaan itse asiassa vähentää vaan meidän pitää pyrkiä monilla uudistuksilla siihen että kasvutarve ei olisi niin suuri kuin se ennusteen mukaan näyttää olevan

eller keskustelevat estellä päästä kaskusviidessäsiä pane seos tehdä tätä se lähetetään työ ja elämä ja tasa arvovaliokuntaan keskustelu keskitymme päättynyt puimiseen neuvoston ehdotus

tämä lisäbudjettiesityshän johtaa vielä lisävelanottoon ja tarkoittaa sitä että todellakin tässä on jo vuoden ajan ollut tilanne että hallituspuolueiden puolelta suosituin sanapari hallituksen yhteydessä on ollut seuraava hallitus

no sitten tähän kilpailukykyasiaan muutoin

lähetekeskustelua testillä päästynkas myös kuudessa asia voi myös tehdä tätä selitetään sosiaali ja

te ette vastannut kysymykseeni onko todellakin niin että te ette ole tietoinen siitä että osaan eu rahoituksesta sovelletaan tätä kansainvälisen valuuttarahaston ensisijaisuusehtoa joka paremmin turvaa meidänkin saatavat tilanteessa jossa irlanti ei pysty selviämään vaatimuksista

ja vielä puheenvuorot edustajille kiljunen torniainen ja sitten tämän keskustelun alustajalle ja ministerille ja sitten ehdotan että siirrytään muihin asioihin

valtion velkaantumisen pysäyttäminen on välttämätöntä mutta se pitää tehdä oikeudenmukaisella tavalla ja silloin se tarkoittaa veropolitiikassa sitä että tasaveron tie jota kokoomus edustaa pitää torjua

lääkitys oleva testillä varsinkaan rips kahdeskymmenesseitsemäs aasia koomisesta isä totesi asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

olen iloinen siitä että vaalien lähestyessä keskusta on tullut synnintuskaan ja todennut että enää ei sitten voi jatkaa energiaverojen korotusten tiellä

työelämän tasa arvovaliokunta antaa

keskustelua keskitulopää kuin siniseen rosvot

ja kun te ette selvästikään arvosta täällä oppositiossa olevien työmarkkinaosaamista entisten työmarkkinaosaajien osaamista niin nyt täytyy ottaa ulkopuolisia auktoriteetteja avuksi

arvoisa puhemies

lähde kyselevät esitellä veistoksen kahdeskymmeneskahdeksasosia puomisysteemi tuottaa se lähetetään sosiaali terveysvaliokuntaa keskustelua keskusta päätti kuin eduskunnalle tarjoaa

sarkomaalle sanoisin että se minun puheenvuoroni ei kovin paljoa eronnut ajattelussaan siitä mitä sinivihreän hallituksen toiseksi suurimman puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja sanoi

siteeraan nyt ensin entistä valtiosihteeri raimo sailasta joka sanoi helsingin sanomissa että jos on todellakin niin että tämä sakn tarjous ei kelpaa hallitukselle niin sitten kysymys on jostain ihan muusta kuin kilpailukyvystä että kysymys on siitä että yhteiskuntarakenteita halutaan muuttaa

mutta kokoomuksen ohjelmassahan on se hirveä tilanne että siellä on miljardin euron aukko näissä esitetyissä verojutuissa miljardin musta aukko koska veronalennuksia on enemmän kuin on kokoomus julkisesti tähän mennessä kertonut mistä lisäverotuloja otetaan

toteaisin kuitenkin että se olisi sikäli perustellumpaa että puhemies niinistö on kuitenkin nykyinenkin poliitikko eikä eläkkeellä oleva kokoomuksen edustaja

sarkomaa mieluummin niin että tuetaan tutkimusta ja tuotekehittelyä tuetaan investointimäärärahoja ja yritetään välttää näitä pysyviä tukia koska ne ovat yhden sortin hukkaputki joka pysyvästi vie meidän hyvinvointia jonnekin muualle

jatketaan budjetin käsittelyä

keskustelu aiheesta ottanut sen alkaneen tulo joskus puhua kaikki puheenvuorot pitävät ovat saaneet myös puhuu asiaan että nyt ensimmäisen käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan kolme raimo kertuksi

meillä olisi terveydenhuollossa käynnissä parempi kehitys eikä se kehitys joka meillä nyt on käynnissä ja meillä olisi ne pienemmät opetusryhmät kouluissa